arvoisa puhemies

sinänsä kaunis ajatus mutta mitä mahtavat ajatella suomalaiset opiskelijat kun viereisellä penkillä laskareissa istuu kurssikaveri joka on saanut opiskelupaikkansa rahalla

se kysymys tässä jää kuitenkin edelleen vastausta vaille millä keinoin luottamuksellisen viestin suojaa rikkomatta tekijänoikeuksien valvontaorganisaatiot saavat tietoonsa ne ip osoitteet joita ne epäilevät mahdollisiksi tekijänoikeuksien loukkaajiksi

arvoisa puhemies

laki paikkatietoinfrastruktuurista määrittelee ubiikkiyhteiskunnan keskeisiä perusrakenteita

kansalaisten suojaksi säädettyjen rajoitusten seurauksena tästä laista uhkaa tulla joidenkin mielestä toivottavasti tulee samanlainen kuollut kirjain kuin paljon parjatusta lex nokiasta jota ei ole lainkaan käytetty

toivon että se saa valiokunnissa arvoisensa käsittelyn ja mietinnön tavoitteeksi tulisi asettaa yhteiskunnan kokonaisetu eli luoda edellytykset uusien luovien paikkatietopalveluiden synnylle ja paikkatietojen mahdollisimman laajalle julkiselle ja kaupalliselle hyödyntämiselle

esimerkiksi amerikkalaiset tekijänoikeusjärjestöt ovat juuri äskettäin huomanneet lähettäneensä suuren määrän varoituskirjeitä nettiin liitetyille printtereille joiden ne luulivat välittävän laitonta materiaalia netissä

poissa e

käytettävissä olevat valvontakeinot jotka siis eivät loukkaa luottamuksellisen viestin suojaa ovat virhealttiita ja helposti manipuloitavissa

esimerkiksi säädös jolla teleyritys voidaan velvoittaa luovuttamaan teleliittymän yhteystiedot tuomioistuimelle jo asian ollessa vireillä on sinänsä hyvin perusteltu mutta kustannusten jaossa kannattaa olla tarkkana

vaikka kustannukset per pyyntö olisivat pienet kokonaislaskusta on joka tapauksessa tulossa huomattava ja sen jakautuminen on määriteltävä täällä

arvoisa puhemies

pääasiassa nämä rahat menevät perinteisen metsätalouden ja perinteisen bulkkiteollisuuden tukemiseen sen sijaan että rahat käytettäisiin uusien korkean jalostusasteen biotaloustuotteiden kehittämiseen

on surullista että hallitus haluaa viedä meidän metsämme mahdollisimman halvalla sen sijaan että yrittäisi saada suomalaisesta puusta ja suomalaisesta työstä mahdollisimman hyvän hinnan

vastustin tätä esitystä silloin ja joudun vastustamaan sitä myös nyt koska ne perusperiaatteet eivät ole hallituksen vaihdon myötä valitettavasti muuttuneet

laajasti ollaan yhtä mieltä siitä että voimassa oleva sähköisen viestinnän tietosuojalaki on yhteisötilaajien osalta niin epämääräinen ettei kukaan oikein tiedä mitä saa ja mitä ei saa tehdä

siitäkin ollaan yksimielisiä että yhteisötilaajien ja viranomaisten valtuuksien välissä on aukko joka haittaa väärinkäytösten tutkintaa

poliisi ei aloita esitutkintaa eikä saa tuomioistuimelta lupaa tunnistamistietojen käyttöön ilman näyttöä mutta ilman tunnistamistietoja rikosta epäilevä yhteisötilaaja ei pysty näyttöä toimittamaan

tämän esityksen suurin ongelma on siinä että se antaa yhteisötilaajalle asianomaisena valtuudet päättää tutkinnan aloittamisesta ja tunnistamistietojen käytöstä

joku voisikin ihmetellä mikä ihme ihmisten sukupuolielämässä meitä kansanedustajia niin kiinnostaa kun sitä pitää täällä jatkuvasti vatvoa

esimerkiksi tässä lakiesityksessä on kyse siitä onko samaa sukupuolta olevien vanhempien lapsilla oikeus molempiin vanhempiinsa

tulkinnanvaraisuus selittää myös sen miksi tästä esityksestä on liikkeellä niin ristiriitaisia käsityksiä sillä esitystä voi lukea usein eri tavoin

tekniikka ratkaisee mitä puheluita yhteisötilaaja saa seurata ja mitä ei

viestintäpalveluiden turvaaminen vaatii tietoliikenteen seurantaa jopa tietoliikenteeseen puuttumista

mutta kun seurannassa ilmenee jotain rikokseen viittaavaa silloin asia tulee siirtää poliisille ja poliisilla on puolestaan oltava riittävät tiedonsaantivaltuudet esitutkintapäätöksen tekemiseen

se sijaan esityksen kannattajien perhemalli perustuu sydämeen perheenjäsenten keskiseen rakkauteen ja kunnioitukseen kromosomien määrästä riippumatta

minä kysyn teiltä arvoisat kansanedustajat kumpi on lapsen hyvinvoinnille tärkeämpää vanhempien sukupuoli vai vanhempien rakkaus

lä hetekeskustelussa pahoittelin meluntorjunnan puuttumista selonteosta

samaan asiaan on kiinnittänyt huomiota muun muassa ympäristövaliokunta lausunnossaan todeten että ylipäätään meluhaittojen vaikutuksia vähätellään päätöksenteossa tai niitä ei tunneta lainkaan

miten tämän lain vastustajat voivat heittää roskiin kaikki ne tutkimukset jotka yksiselitteisesti toteavat ettei vanhempien sukupuolella ole vaikutusta lapsen kehitykseen että ainoa ero samaa ja eri sukupuolta olevien vanhempien lasten välillä on se että samaa sukupuolta olevien vanhempien lapset ovat hieman muita suvaitsevaisempia

luonnollisesti liikennemelu vähentää myös monilla muilla tavoilla ihmisten hyvinvointia

millaisia toimia ja rajoituksia asian suhteen olisikaan tehty jos kyse olisi äänisaasteen asemesta kemiallisesta yhdisteestä

koettakaa löytää itsestänne edes sen verran empatiaa että pystytte edes hetkeksi asettumaan tätä keskustelua seuraavien sateenkaariperheiden asemaan sillä uskokaa nyt jo viimein että sateenkaariperheitä on suomessa jo nyt on ollut jo vuosikymmeniä siitä riippumatta mitä tässä talossa on säädetty että suomessa elää tuhansia ei siis pieni ryhmä vaan tuhansia homojen ja lesbojen kasvattamia lapsia

muiden ympäristöongelmien tapaan tasan eivät käy melun haitat

yli puolet liikenne ja viestintäministeriön asettaman työryhmän viime vuonna listaamista kiireellisistä meluntorjuntaohjeista sijaitsee uudellamaalla erityisesti pääkaupunkiseudun kehäteillä ja säteittäisillä pääväylillä

kuvitelkaa miltä teidän puheenvuoronne heistä kuulostavat että heidän lapsiaan ei pitäisi olla edes olemassa että he ovat huonoja ihmisiä vanhempia huonoja isiä ja äitejä

uusissa kohteissa meluntorjunta sisältyy automaattisesti rakennuskustannuksiin mutta ongelmana ovatkin vanhat tieväylät ja se että asutusta kaavoitetaan entistä lähemmäs teitä

suomessa näihin rikoksiin reagoitiin kuitenkin päinvastoin kuin saksassa lisäämällä työnantajan valvontavaltuuksia ja heikentämällä työntekijöiden yksityisyyden suojaa ja tietoturvaa

melun aiheuttamat ongelmat ovatkin uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla pikemminkin kasvamaan kuin vähenemään päin etenkin kun yhä suurempi osa työvoimasta pendelöi haja asutusalueilta tänne pääkaupunkiseudulle töihin

kuvitelkaa millaista sosiaalisen vanhemman on asioida lapsen kanssa esimerkiksi neuvolassa tai päiväkodissa kun hänellä ei ole lapseen mitään oikeutta

samaan aikaan ihmisten asumistoiveet ja ilmastosyyt lisäävät paineita rakentaa asutusta olemassa oleville liikennemelualueille

arvoisa puhemies

meluntorjuntaan sijoitetut rahat saadaan melko pian takaisin terveyskustannusten puolella tapahtuvissa säästöissä mutta hallinnonaloittainen rahoitus estää toimenpiteiden aloittamisen

esimerkiksi siten että sateenkaariperheet käyttävät huomattavasti muita enemmän yksityistä päivähoitoa koska lainsäädäntö ja kunnat eivät aina tunnista heitä edes perheeksi

myös keinojensa osalta meluntorjunta edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa jossa autottomien ja vähäliikenteisten alueiden kaavoittamista raide ja joukkoliikenteen lisäämistä liikenteen meluesteitä hiljaisia päällysteitä ja ajonopeuksien rajoituksia täydentävät muilla kuin alueiden käyttäjien liikennesektoreilla tehdyt toimet esimerkiksi rakennusten paremmin äänieristetyt ikkunat

arvoisa puhemies

hyvät kansanedustajat kun tästä esityksestä äänestetään kysykää itseltänne kumpaa te kuuntelette enemmän biologiaa vai sydäntä ja kumpi on teille tärkeämpi sukupuoli vai rakkaus ja valitkaa vasta sitten mitä nappia painatte

valtiovarainministeriön tuleekin avata kukkaronnyörinsä jotta nämä ympäristömeludirektiivin edellyttämät suunnitelmat päästään toteuttamaan

pidänkin kannatettavana liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnössä esitettyä meluntorjunnan teemapakettia jonka rahoitus tulee liikenneverkon kehittämiseen osoitetusta määrärahasta

ei ole kaukaa haettua että eu komissio voi puuttua lähivuosina meluntorjunnan puutteisiin suomessa jos ympäristömeludirektiiviä ei panna myös käytännössä toimeen

meluntorjunnassa toivoisinkin suomen olevan mieluummin se hiljainen eun mallioppilas jollaiseksi meitä niin usein haukutaan kuin tottelematon ja erityisesti meluisa tarkkailuluokkalainen

edustaja kopra eikö sen ajatuksen suomalaisten opintojen maksullisista tutkinnoista pitänyt olla scifiä ja fantasiaa ja nyt te nostatte sen itse täällä salissa esille

mitä tulee tässä keskustelussa toistuvaan suomalaisten ja ulkomaalaisten opiskelijoiden vastakkainasetteluun niin tunnustan minulle yliopisto on itseisarvo

sen me olemme nähneet kaikissa kansainvälisissä yliopistovertailuissa pohjois korean pjongjangin yliopisto ei niissä vertailuissa pärjää

arvoisa puhemies

kiitän hallitusta ilmasto ja energiastrategiasta

kansainvälinen energiajärjestö iea on arvioinut energiatehokkuuden parantamisen merkityksen moninkertaiseksi esimerkiksi ydinvoimaan tai uusiutuviin energialähteisiin verrattuna

rakentamisessa energiatehokkuuden parantamisella voidaan saavuttaa nopeasti merkittäviä päästövähennyksiä

vaikka suomalaisten rakennusten energiatehokkuus on kansainvälisesti kohtuullisen hyvää tasoa parantamisen varaa löytyy runsaasti

siihen hallitus vastaa tehostamalla kerros ja rivitalojen energia avustusten käyttöä korjausrakentamisessa

samalla tulee kuitenkin valistuksella huolehtia siitä että ihmiset osaavat laskea asumisen pääoma ja energiakulut yhteen silloin kun he suunnittelevat kotiaan

kun kuluttaja näkee suoraan näytöltä paljonko esimerkiksi ulkovalot kuluttavat sähköä hän alkaa miettiä milloin pihan valaistus on oikein tarpeen

ehdottaisin kuitenkin pohdittavaksi henkilökohtaisen päästökiintiön ja päästökaupan kevytversiota joka kohdistuisi kotitalouden sähkönkulutukseen

tärkeintä järjestelmässä olisi kuitenkin tietoisuuden herättäminen siitä minkä tasoinen kulutus on kestävää

vaikka sananvapaus ei olekaan absoluuttinen kansalaisoikeus vaan sen on oltava tasapainossa muiden perusoikeuksien kanssa silti kiivainkaan sananvapauden puolustaja ei saa unohtaa että vapauteen liittyy aina vastuu sananvapauteen vastuu sanoistaan

tämän lakiesityksen ja taustalla olevan euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan taustalla on perusteltu huoli siitä miten sosiaalisen median voimaa voidaan käyttää ja käytetään paitsi ihmisten voimaannuttamiseen myös vihan lietsomiseen pelon kylvämiseen ja väkivaltaan yllyttämiseen

varsinainen viharikoslainsäädäntö meiltä kuitenkin puuttuu eikä viranomaisilla ole välineitä yhteiskuntamme perusarvojen kuten kansalaisten yhdenvertaisuuden kimppuun käyvän vihankylvön hillitsemiseen

lainsäädännön ja viranomaisten haasteena on missä menee kriittisen julkisen keskustelun ja vihan lietsomisen raja

korvatkaa punatukkainen jollain muulla yhtä triviaalilla kuten ihonvärillä etnisellä alkuperällä uskonnolla vakaumuksella tai seksuaalisella orientaatiolla tai vammaisuudella ja googlatkaa

ehkä eniten keskustelua tässä esityksessä on herättänyt termin asettaminen yleisön saataville määritelmä

perustelujen mukaan sillä tarkoitetaan paitsi aineiston saattamista esimerkiksi internetin keskustelupalstalle tai muulle sivustolle myös linkkien perustamista ja kokoamista jotta kyseinen aineisto olisi helpommin toisten saatavilla

ihmisiä pelottaa että tekijän vastuuseen voi joutua tekstin kirjoittajan ja hänen kirjoituksensa yleisön saataville asettaneen lisäksi myös henkilö joka viittaa kyseiseen tekstiin

joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon mielipiteen tai muun viestin jossa uhataan panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun ihonvärin syntyperän kansallisen tai etnisen alkuperän uskonnon tai vakaumuksen seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella

tämä rajaus on hyvin tärkeä ja on sääli ettei lakikieli taivu sanomaan sitä tämän suoremmin ilman että esitystä joutuu lukemaan parista eri kohtaa

moni on nimittäin pelännyt ettei tämän lain voimaantulon jälkeen voi edes kritisoida vihapuhetta sisältäviä nettikeskusteluja linkin tai lainauksen kera

linkittäminen on kuitenkin keskeinen osa sosiaalisen median keskustelukulttuuria netissä monet kun ovat sattuneesta syystä varsin skeptistä ja epäluuloista porukkaa eivätkä usko mitään ilman viittausta alkuperäiseen tekstiin

eli vihapuhetta saa tämän lain voimaantulonkin jälkeen kritisoida sitä saa lainata ja siihen saa linkittää kunhan sen lainaamisen ja linkittämisen tarkoituksena ei ole kiihottaminen kansanryhmää vastaan